tämä pitää ottaa tosissaan ja se painokone mikä sdpllä ehkä täällä valtionosuuksien puolella on se on enemmän virtuaalirahaa kuin todellista rahaa mitä täällä te tarjoatte

vasemmiston puolelta erityisesti vasemmistoliiton puolelta näytettiin muuttaneen aika nopeasti oppositiokauden alkaessa tätä talouspolitiikan realiteettien ymmärtämistä

ja sitten raskas

siellä näköjään panostetaan vain siihen että rajattomasti voitaisiin ottaa lisää velkaa mutta se ei valitettavasti ole mahdollista vaan kyllä tämä erittäin nopea velkaantumisen taittaminen on yksi tärkeä talouspolitiikan tavoite

teksti on selvä

se on ennen kaikkea lasten ja lastenlasten kannalta ainoa järkevä ratkaisu että me saamme tätä velkaantumiskehitystä hillittyä ja sitä kautta taloudenkin perustaa vahvistettua

valiokunta kirjasi sitten aika tiukan lausuman koskien telekuuntelujärjestelmän uudistamista

erityisen tärkeää on saada vientiin vetoa vientiyrityksiin kilpailukyvyn parannusta mutta myöskin pk yrityksiin koska sinne syntyy valtaosa uusista työpaikoista

tarvitaan myöskin valtion taseen parempaa käyttöä aktiivisempaa käyttöä passiiviselta puolelta aktiiviselle puolelle joka tarkoittaa käytännössä sitä että myöskin sieltä voidaan saada uusilla toimenpiteillä aikaan uusia työpaikkoja rahoitusmahdollisuuksia kasvuvaiheen yrityksille ja niin edelleen

puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että vaikka näitä säästötoimenpiteitä rajavartiolaitoksenkin osalta toteutetaan niin on välttämätöntä huolehtia vilkkaiden rajanylityspaikkojen resursoinnista mutta samalla valiokunta on huolissaan muun rajaosuuden valvonnasta

kuntien osalta ja julkisen sektorin työpaikkojen osalta puheenjohtaja sipilä joutui kyllä kohtuuttoman hyökkäyksen kohteeksi kun hänen sanomisiaan tietoisesti vääristeltiin

arvoisa puhemies

meillä on puolustuspolitiikan osalta ollut laaja yksimielisyys joka on tärkeä asia jota kannattaa monessa mielessä myöskin vaalia tulevaisuudessa

puheenjohtaja sipilä ja keskusta tavoittelevat kymmenen vuoden ohjelmaa jossa julkisen sektorin tuottavuutta voidaan parantaa eläköitymisen kautta ja digitalisoitumisen kautta voidaan löytää ratkaisuja joilla sitten tätä tuottavuutta ja tuloksellisuutta vaikuttavuutta voidaan parantaa

kirjasimme erityismaininnan siitä että riittävä rajavalvonta on turvattava myös pohjois suomen rajoilla

sen tietty perusta on ollut että valmistelu on ollut hyvin laajapohjaista ja myöskin ne puolueet jotka eivät ole kulloinkin hallituksessa ovat voineet osallistua tähän

mutta erityisen huolestunut arvoisa puhemies olen näistä aluepolitiikan näkymistä

itse pidän tärkeänä että ennen eduskuntavaaleja on faktat tuotu riittävän selvästi pöytään

mitkä ovat tosiasiat asevelvollisten määrän kehityksessä materiaali ikääntymisessä kalustohankintojen kustannusten nousussa

aluepolitiikka on nyt tällä hallituskaudella eduskuntakaudella ollut vauraampien alueitten vahvistamista ja muun suomen jättämistä aika vähälle huomiolle joku voisi sanoa että ilman huomiota erityisesti liikennepolitiikan osalta

sen jälkeen kyllä puolueitten pitää kyetä esittämään omaa mallia siitä miten puolustuspolitiikka hoidetaan jatkossa

mutta myös koulutuspolitiikassa on erittäin monia uudistuksia jotka toteutuessaan johtavat siihen että meillä on vaarana koulutuksen keskittyminen ja nuorille entistä kauempaa koulutuksen hakeminen on sitten kysymyksessä lukiokoulutus ammatillinen koulutus ammattikorkeakoulutus tai sitten vapaa sivistystyö joka on erittäin tärkeää

sen takia nyt rohkaisen kyllä ministeriä ja hänen joukkojaan tuomaan tosiasioita esille keskusteluun ja myöskin avauksia jotta ei piilotella tätä asiaa vaaleihin asti ja sitten lähdetä valmistelemaan asiaa vaan nyt asiat pöytään ja sitten ratkaisut miten suomen puolustus ja turvallisuuspolitiikka hoidetaan jatkossa

aika paljon oli esillä se että pitäisi arvioida myöskin muita ratkaisuja kuin pelastuslaitosten määrän puolittaminen

ainoa isompi havainto oli siinä että nyt näitä tyhjilleen jäävien toimitilojen kustannuksia kertyy ja siinä tietysti se on negatiivinen asia koska kuluja tulee vaikka toimintaa ei ole

me tarvitsemme herra puhemies näitä rakenneuudistuksia mutta näyttää siltä että tällä hallituksella ainoastaan tämä eläkeratkaisu joka työmarkkinajärjestöjen kautta on syntymässä ja syntyi on etenemässä mutta kaikki muut isot uudistukset näyttävät jäävän niin sanotusti vaiheeseen

maahanmuuton osalta arvoisa puhemies ehkä tärkein havainto on siinä että vaikka meillä on pystytty tehostamaan tätä maahanmuuttohallintoa niin meillä on tällä hetkellä suuri pulma miten saamme nämä pakolaiset vastaanottokeskuksista kuntiin

se on sillä tavalla harmillinen juttu koska kaikki myöntävät että näitä rakenneuudistuksia tarvitaan ja itsekin toivon että sote uudistus saataisiin sellaisille urille joka johtaisi hyvin laajaan parlamentaariseen yhteistyöhön useamman vaalikauden mittaiseen yhteistyöhön

nyt on tehtävä kaikki voitava että houkuttelevuus kunnille vastaanottaa näitä pakolaisia paranee koska tämä aiheuttaa nyt todella lisää merkittäviä kustannuksia kun siellä on iso määrä pakolaisia odottamassa kuntaan sijoittumista

mutta itsekin korostan sitä että kyllä sen uudistuksen pitää huolehtia siitä tuottavuudesta ja siitä näkökulmasta koska siellä on asetettu kovia kustannusten hillintätavoitteita ja tässä mielessä se uudistus pitää toteuttaa niin että tämä tavoite toteutuu

toki toisella puolella on se että kansalaisten palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus toteutuu koko suomen alueella tärkeitten sosiaali ja terveyspalveluitten kohdalla

ne ovat myöskin osa tätä suomen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa hyvä koulutus ja sosiaali ja terveyspalvelu ja osana myöskin sitä kautta elinkeinoelämän ja suomen menestystekijä

arvoisa puhemies

jos pääministerin johdolla on ollut tällainen toimijoitten kokoontuminen niin kyllä siinä tietysti pitää odottaa ja kysyä mitä konkreettista siellä saatiin aikaan

iltapäivän kehyskeskustelu kulminoitui oikeastaan siihen miten aikaansaataisiin talouden kasvua ja toisaalta mitä sopeuttamistoimia pitäisi tehdä

keskityn tässä erityisesti tähän kasvun aikaansaamiseen ja siinä keskustan esittämiin vaihtoehtoihin

hallitus kyllä on panostanut osittain oikeisiin asioihin tämän kasvurahastonkin perustamisessa mutta me olemme kritisoineet sitä että nyt pannaan kymmeniä miljoonia tähän rahastoon kun tarvittaisiin huomattavasti suuremman mittaluokan uuden kasvun rahasto miljardirahasto

tämä sen takia että meitä eivät tyydytä nämä talouden matalat kasvuluvut eivätkä itse asiassa saisi tyydyttää myöskään hallitusta koska näin matalalla talouden kasvulla me emme selviä tästä kestävyysvajeesta ilman todella voimakkaita myöskin tänne perusasioihin kohdistuvia leik kauksia jotka ovat kipeitä

sen takia kaikki panokset pitäisi pistää kasvun aikaansaamiseen ja esimerkiksi niihin toimiin joilla me pystyisimme vahvistamaan energiaomavaraisuutta

näistä kehysratkaisuista ja leikkauksista itsekin korostan sitä että lapsiperheisiin kohdistuva leikkaus on tuntuva kun se ei ole pelkästään lapsilisän leikkaus vaan siinä yhdistyvät myöskin monissa tapauksissa asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen työmatkakulujen vähennysoikeuden rajoittaminen ja omavastuun lisääminen sekä polttoaineveron korottamiset

tästä muodostuu iso kokonaisuus ja tämä keskustan malli kotihoidon tuen pakkojakamisesta luopuminen ja oppivelvollisuusiän ikärajan nostosta luopuminen olisi oikea toimenpide jolla tämä voitaisiin kompensoida ja jättää lapsilisät rauhaan

se merkitsee sitä että jo ennestäänkin heikkokuntoinen tiestö alempiasteinen tiestö entisestään pääsee rapautumaan ja se ei ole kansallisen intressin tai aluekehityksen kannalta hyvä asia päinvastoin

arvoisa puhemies

tätä pitkäaikaissäästämisen verokohteluahan on pitkään pohdittu ja muun muassa pankinjohtaja matti louekoski teki ansiokasta työtä jossa näitä asioita tarkasteltiin

myönteisenä asiana haluan sanoa tämän sote uudistuksen linjoista sopimisen ja siinä oli hyvää kansallisesti että löytyi ratkaisu

haluan ensinnäkin oikaista edustajien paatero ja kangas väitteen siitä että tässä hyvätuloiset saisivat paremman edun

koska uudistus tulee voimaan vasta ensi vaalikaudella ja kyse on vuosikymmenten uudistamisesta niin sen takia oli tärkeää että sen linjat sovitaan ja toivon mukaan parlamentaarinen työryhmä löytää hyvässä yhteisymmärryksessä sitten käytännön toteutuksen niin että palvelut turvataan mahdollisimman hyvinä mutta samalla pystytään aikaansaamaan pitkällä tähtäimellä tämä tuottavuussäästö joka tähän on asetettu

tässä ei ole progressiota olemassa

herra puhemies

tämä on tässä mielessä yksi lähtökohta

puhemies

tämä toisaalta tasapuolistaa eri säästämiskohteitten tilannetta tällä hetkellä tämä eläkesäästäminen jossa on tämä veroetu alkuvaiheessa saatu

myönteisenä asiana kehyspäätöksestä voin sanoa sen että onneksi hallitus luopui turpeen verotuksen lisäkiristämisestä ja metsäenergian tuen leikkaamisesta

se tarkoittaa sitä että parlamentaarinen työryhmä joutuu ottamaan ja sen pitää ottaa voimakkaita linjauksia uuden hallitusohjelman pohjaksi ja perustaksi

minun mielestäni tarvitaan myös keskushallinnon uudistuksia

nyt näitä tehdään kolmessa eri portaassa

tarvitaan siis uudistuksia joissa mennään keskushallinnon keventämiseen eikä aina paikallishallinnon ja aluehallinnon supistamiseen mikä on kaikkien uudistusten pääagenda ollut kaikilla hallinnonaloilla

elikkä tavallaan kilpailua lisätään tässä mikä on myöskin kuluttajien kannalta ehdottomasti myönteinen asia

tämä talousvaliokunnan lisäys oli hyvä jossa nämä sijoitukset otettiin talletussuojan piiriin

sen verran on vielä syytä muistuttaa että se verohan tulee todellakin maksettavaksi sitten kun näitä säästöjä nostetaan

nyt on vaarana se jollemme saa näitä hyvän harrastuksen ja hyvän osa aikaisen työn pariin hakeutuvia vpklaisia lisää että meillä toisaalta kustannukset nousevat voimakkaasti ja haja asutusalueitten harva alueitten turvallisuus heikkenee

meillä on laaja yhteisymmärrys siitä että uusiutuvan energian osuutta pitää lisätä tuntuvalla tavalla ja tässä kokonaisuudessa metsäenergian osuus on ratkaisevan tärkeä

toivon että tähän kiinnitettäisiin huomiota sisäministeriön toimesta ja muittenkin viranomaisten ja järjestöjen toimesta jotta tämä tilanne pystyttäisiin ennakoimaan ja myöskin sisäinen turvallisuus tältä osin turvaamaan

on erittäin hyvä asia että nyt tähän pienpuun osalle on räätälöity oma tukimalli joka osaltaan parantaa energiapuun kannattavuutta myöskin metsänomistajan näkökulmasta ja puun myyjän näkökulmasta

timo korhonen aivan oikein tietysti pohti tätä kokonaisuutta mikä energiapuun kysynnän osalta tilanne on

mutta tärkeintä on se että meillä on selkeä yhteinen tavoite uusiutuvan energian lisäämiseksi ja ne toimet joilla siihen päästään ovat sitten keinoja

tässä mielessä pitää antaa kyllä ministeri pekkariselle tunnustus siitä että koko tämän energiakeskustelun aikana se tavoite on pysynyt kirkkaana ja me haemme konkreettisia toimia joilla tavoitteisiin päästään ja se on totta kai myöskin eduskunnan tahto

jonkin verranhan tässä on ollut vastatuultakin mutta se ei ole johtunut ministeristä vaan eräistä muista tekijöistä

se merkitsee kyllä kokonaisuutena paljon työpaikkoja maakuntiin ja se merkitsee myöskin hyvää tulevaisuudennäkymää energiapolitiikan osalta kaikkiin suomen maakuntiin

tässä mielessä esitys on mitä kannatettavin

äänestämällä luottamusta hallitukselle kansanedustajat antavat samalla valtakirjan pakkoliitoksiin mutta ein äänestäminen merkitsee sitä että eduskunta ei hyväksy kuntien pakkoliitosta

edustaja vehviläinen käytti hyvän puheenvuoron liittyen siihen että nyt olisi pitänyt ilman muuta ensin toteuttaa tämä sosiaali ja terveysuudistus

perusteluita tuli paljon siinä ensinnäkin se että yli puolet kuntien kustannuksista koostuu sosiaali ja terveystoimen kustannuksista

tätä ei voida mielestäni kuitenkaan sysätä nyt paikalla olevan ministerin ministeri virkkusen syliin vaan kyllä siinä sosiaali ja terveysministeriössä olevat ministerit ovat päävastuussa

joka tapauksessa tämä sote uudistuksen voi sanoa käsittämätön hidas eteneminen ja myöskin esitykset jotka eivät perustu ainakaan laajassa mielessä asiantuntijoitten yksimieliseen näkemykseen ovat kyllä valitettavia

pitkälle tulevaisuuteen tulee olemaan rahoitus tiukalla ja toisaalta ikärakenteen muutos työvoiman saatavuushaasteet ja yleinen halu totta kai turvata palveluita asettavat kunnat todella vaikeisiin tilanteisiin

minä itse en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen että kuntien tehtäviä ja erilaisia velvoitteita karsitaan vieläkin voimakkaammin kuin mitä nyt hallitus esittää

viime vuosien aikana on tapahtunut aika kovaa kehitystä jossa kuntien velkaantuminen on lisääntynyt kunnallisverot ovat nousseet ja eriytyneet ja tässä tapauksessa maan sisälläkin on eriytymiskehitys ollut todella mittavaa

kun julkisuudessa on keskusteltu noudattaako hallitus periaatetta että tehdään puolet menojen supistuksia ja puolet veronkorotuksia niin kyllähän tosiasiassa on käynyt niin että veronkorotusten osuus on ollut paljon suurempi koska valtionosuusleikkauksia on paikattu sitten kuntaveron nostamisella

minä lukeudun itse niihin jotka kuntapäättäjinä olemme sen totisen arjen edessä kantamassa käytännön vastuuta oman kunnan kehityksestä ja tulevaisuudesta ja ennen kaikkea kuntalaisten palveluista

pitää hakea oman toiminnan kehittämistä selvitellä erilaisia asioita joilla turvattaisiin palvelut tulevaisuudessa katsoa vertailuja kustannusrakenteessa ja olla aktiivinen

sen viestin pitää tulla mielestäni myöskin kaikilta meiltä että odottaminen ei kannata koska olot eivät parane vaan ne menevät vain huonompaan suuntaan eikä kukaan meistä pysty antamaan sellaista lupausta että esimerkiksi reilun vuoden kuluttua jokin taloudellinen tilanne oleellisesti muuttuu

tämä on kylmä tosiasia joka meidän pitää tietää ja me kuntapäättäjät jotka olemme käytännön vastuunkantajina myöskin siellä arkisorvin ääressä tiedämme tämän erittäin hyvin

haluan lopuksi todeta sen että elinkeinopolitiikka on laajasti ottaen jäänyt hyvin vähälle tässä keskustelussa

tulojen ja lisätulojen saannin pitäisikin olla mielestäni kunnilla yksi tärkeä tekijä

samoin on jäänyt elinkeinopolitiikka maapolitiikka ja kaikki muut toimet joilla pystytään edistämään yritystoiminnan kehittymistä ja kasvamista ja uusien työpaikkojen syntymistä mikä kuitenkin on lopputilanteessa se kaikista keskeisin asia

jos ei ole rahoitusta ja rahaa niin ei kyllä palveluitakaan pystytä ylläpitämään ei lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä edustaja hautalan koska edustaa kuusi

arvoisa herra puhemies

ensin lyhyt kommentti edustaja huovisen puheenvuoroon joka oli hyvä hallituspuolueen kansanedustajan puheenvuoro yhteen kysymykseen tässä kommentti

mutta nyt jo tuolta kentältä on esitetty kommentteja että siinä on paha ristiriita kun samanaikaisesti erimuotoisia opiskelupaikkoja vähennetään ja myöskin oppisopimuksen resursseja leikataan

elikkä juuri se käytännöllinen toiminta mitä oppilaitoksissa tehdään nyt on entistä vähemmän niittenkin nuorten käytettävissä

on täysin ymmärrettävää että hallitus joutuu toimimaan aika pitkälle ulkoa annettujen nuottien mukaan euroopan talouskriisin osalta ja pyrkii löytämään ulospääsytietä suomen kannalta

täällä on yleisesti todettu että puolustusministeriön talousarvioesitys ja eduskunnan lisäykset muodostavat varsin hyvän kokonaisuuden ensi vuoden resursseista ottaen huomioon että jokaisella hallinnonalalla on toki paljon enemmän toiveita kuin taloudellinen tilanne antaa myöten

täytyy sanoa niin että vielä enemmän olisi toivonut rohkeutta niiden toimien osalta joilla parannetaan talouden kasvuedellytyksiä

siellä oli hyviäkin asioita se pitää suoraan myöntää finnveran resurssien lisääminen esimerkiksi ja eräät muut kannustimet mutta vieläkin rohkeampaa politiikkaa tarvitaan koska me olemme poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa siis siihen miten yritystoiminnan edellytyksiä talouden kasvun edellytyksiä vieläkin vahvemmin vahvistettaisiin

otan esille vain pari kysymystä

meillä on suomessa muutamia yrityksiä jotka ovat varsin hyvin onnistuneet pärjäämään myöskin kansainvälisillä markkinoilla mutta tämä tie ei ole kovin helppo sen käytännön esimerkit ovat osoittaneet

jos tätä suurta kuvaa hakee niin valitettavasti yksi hallituksen budjettiesityksen ja koko hallitusohjelman huolestuttava kuva on että tämä hallitus näyttää jäävän historiaan kaikella tavalla kansallisen aluepolitiikan alasajajana

mutta joka tapauksessa pidän tärkeänä että meillä säilyy jatkossakin kotimaista puolustus ja turvallisuusteollisuutta ja sille annetaan niitä toimintaedellytyksiä mitä on mahdollista näissä kilpailuolosuhteissa

kaikella tavalla kaikki hallinnonalat huomioon ottaen tämä linja on ollut yhdensuuntainen näin maakunnista katsottuna vääränsuuntainen sillä monet ratkaisut kertautuvat

liikenneverkoston osalta on aivan käsittämätöntä että yksityisteiden jo ennestään pientä rahoitusta edelleenkin romutetaan ja leikataan vaikka kyse on suomen kannalta tärkeimmästä yksittäisestä liikenneverkostosta pisimmästä liikenneverkostosta jonka varrella on paljon meidän positiivisen tulevaisuuden kannalta tärkeitä raaka aineita

tässä aselain säätämistilanteessahan tuli paljon kritiikkiä siitä että meillä pitää luoda tyhjästä tällainen uusi ampuma asekouluttajajärjestelmä

nyt on myönteinen asia että valtiovarainvaliokunta kiitos hallituspuolueitten lisää sekä poliisin puolelle että tänne puolustusministeriön puolelle rahaa juuri tähän tarkoitukseen jotta nämä käytännön toimet saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua

kuntapolitiikan osalta on syvä ristiriita siinä että hallitus sanoo tavoittelevansa kaikkien kuntalaisten palvelujen turvaamista mutta samanaikaisesti hallitus toteuttaa jo nyt tässä vaiheessa ratkaisuja joilla lisätään kuntien välisiä eroja

se on täysin perusteeton mutta ideologisessa mielessä varmasti hallituksen tavoitteitten mukainen ratkaisu

sitten on tämä valtionosuuksien ylimittainen leikkaaminen joka kohdistuu myöskin niihin heikommassa taloudellisessa asemassa oleviin kuntiin köyhiin kuntiin joittenka mahdollisuudet tuottaa palveluita entisestään vaarantuvat

on hyvä asia että eduskunta näyttää olevan yksimielinen siitä että tämä euroopan rahoituskriisi pitää kyetä ratkaisemaan koska suomi vientiriippuvaisena maana on erittäin riippuvainen siitä miten euroopan markkinat toimivat ja miten euroopan rahoitusjärjestelmä toimii

koulutuspaikkojen leikkaus näyttää kohdistuvan lähinnä pienempiin oppilaitoksiin jotka ovat maakuntakeskusten ulkopuolella ja tämä suunta on myöskin tässä hallituksen linjan mukainen siis negatiivisella tavalla

käsittelyssä on hallintovaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä laeiksi ulkomaalaislain ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

maa ja metsätalouden osalta hallitus ei näytä tiedostavan sitä että meillä olisi hyviä tulevaisuudennäkymiä meidän luonnonvarojen hyödyntämisessä

se pitää myöntää ja näin oli

mutta se jäi vielä hivenen epäselväksi onko kokoomuksella ja sdpllä yhteinen näkemys siitä mikä on tämän yksimielisyysvaatimuksen käytännön tulkinta

kysymys on siitä että mainittuihin lakeihin tehtäisiin ne muutokset joita biometristen tunnisteiden käyttöönotto oleskeluluvissa edellyttää

sdp niittasi poik keuksellisen tiukasti ryhmäpuheenvuorossa kiinni että sdp pitää tästä kiinni ja moni edustaja kävi sitä myöskin vahvistamassa

meillä on valtavan mittavat mineraalivarat